myö ku se oli tason edustaja telia paasio edusti nelitaso vastasi toivon arvoisa herra puhemies

asko seljavaara terävöittäisi omaa logiikkaansa ja kuuntelisi mitä tältä puolelta puhutaan koska nyt te väärinymmärrätte asiat en tiedä tahallaanko toivottavasti koska jos ymmärryksessä on näin paljon vajetta niin silloin me olemme kansakuntanakin ongelmissa jos teidän puoleltanne käsitetään kaikki väärin mitä täältä opposition puolelta sanotaan joten uskon että tarkoititte varmasti ihan muuta asiaa kuin mitä sanoitte

nimittäin kuntaliitto katsoo että vastuutyöntekijä on täysin uusi tehtävä eli he katsovat että jokaiseen suomen kuntaan pitää saada tämän lain puitteissa täysin uusi ammattinimike nimellä vastuutyöntekijät

arvoisa puhemies

suomi on niin ykn kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen kuin omien lakiensakin nojalla antanut meidän lapsillemme ja nuorillemme lupauksen suojelusta ja huolenpidosta

meillä todellakin on erittäin hyvä delegaatio euroopan neuvoston suomen delegaatio jossa kokonaisvaltaisesti käydään keskusteluja ja yleensä pidetään kyllä se järki siinä kaiken päätöksenteon pohjana

meillä sosiaali ja terveysministeriössä valtiovarainministeriössä myöskin asiantuntijoiden näkökulmasta ja kun kuntien kanssa on käyty keskustelua on käynyt ilmeiseksi että tämä ei ole uusi tehtävä niikseen että täytyy palkata kokonaan uusi ammattikunta vaan kunnissa on jo paljon sitä osaamista johon voidaan sitten integroida myöskin tämä vastuutyöntekijyys

olen itse saanut paljon yhteydenottoja vanhemmilta joiden huoli on liittynyt tähän huhuttuun kotihoidon tuen leikkaukseen mutta myös paljon sellaisia yhteydenottoja joissa toivotaan että tätä meidän nykyistä järjestelmäämme olisi syytä joustavoittaa

minä kyseenalaistin sitä kun sata komitean työlle on annettu selkeät raamit ja todettu että sen työn tulokset toteutetaan kustannusneutraalisti

vaikka täältä nyt suuri osa edustajista onkin lähtenyt niin ehkä on syytä tässä yhteydessä huomauttaa että vaikka suomalaiset parlamentaarikot toimivat siellä euroopan neuvoston foorumeilla poliittisissa ryhmissään niin meillä on aika vahva vaikutusvalta meidän omissa poliittisissa ryhmissä

lainsäädännöllisesti katsoen tuore lastensuojelulaki tunnustetaan laajasti ihan hyväksi laiksi mutta laki ei toteudu kunnissa riittävällä tavalla

väitättekö että näin ei ole sanottu

tämä sama viesti kuultiin myös ennen hallitusneuvotteluja ja siksi hallitusneuvotteluissa päätettiin muiden hyvien päätösten joukossa luoda vanhempien valinnanmahdollisuutta lisäävä uusi pehmeä ja nimenomaan perheen tarpeet huomioon ottava joustava tapa yhdistää taloudellinen tuki osa aikapäivähoito sekä osa aikatyö

esimerkiksi lastensuojelun piirissä työskentelevät sosiaalityöntekijät aivan niin kuin edustaja paloniemi totesi joutuvat liian usein tekemään työtään todella raskaan kuormituksen alaisina

viime hallituskaudella valitettavasti asian suhteen ei tapahtunut näin paljoa ja kun huoli tavallisilla kansalaisilla tällä hetkellä on esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluiden toimivuudesta niin todellakin toivoisi että jo viime hallituskaudella olisi päästy toden teolla tarttumaan näihin ongelmiin

keskustelu on päättynyt ja asia lähetettä

lastensuojelulaissa edellytetään että ennalta ehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita on perheille oltava siellä kunnissa tarjolla siinä laajuudessa kuin on tarvetta

keskustan huhupuheiden perusteella tekemä välikysymys on erinomainen mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua täällä koko meidän perhepolitiikastamme ja muista siihen liittyvistä asioista

eikö se ole keskustalaisten mielestä hyvä asia että byrokratia laitetaan yhteen paikkaan ja sitten se apu jota ihmiset tarvitsevat arjessa palveluiden muodossa on siellä lähellä

monessa kunnassa on onneksi herätty näkemään ennaltaehkäisyn tarpeellisuus mutta meillä on todellakin paljon vielä töitä tehtävänä tämän asian kuntoon saattamiseksi kaikkialla

mutta arvoisa herra pääministeri tämä huoli miljardin säästöistä on ihan oikeutettu koska vielä ei ole pystytty erittelemään ihmisille mitä käytännössä tulee tapahtumaan ja ehkä te pystytte nyt sitten meille kaikille kertomaan että huolta ei ole tämä ei ole ideologinen yksityistämisprojekti esimerkiksi

esimerkiksi osa aikapäivähoidon osalta voi todeta että nykyisellään se ei kannusta perheitä käyttämään päivähoitoa todellisen tarpeen mukaisesti

kun puhutaan lastensuojelusta kyseessä on paitsi sitten se itse lastensuojelutyö myös niiden lukuisten palveluiden kirjo joiden pitäisi olla perheiden ja lastensuojelulasten ja nuorten tukena puhumattakaan sitten tavallisesta lähimmäisten vastuulla olevasta toiminnasta niin että meillä on silmät auki ja korvat auki ja me havaitsemme meidän ympäristössämme silloin kun lapsella on hätä ja viemme tämän hädän myöskin eteenpäin viranomaisille jotta siihen hätään voidaan puuttua ja jotta viranomaisilla olisi sitten riittävät toimintaedellytykset ja resurssit tämän hädän huomioimiseen

siksi hallitus haluaa muuttaa päivähoitomaksuja siihen suuntaan että osa aikahoidon maksun suuruus katsottaisiin käytetyn hoitoajan mukaisesti

kun täällä kysyttiin niitä perinteisiä kotiavustajia kotihoidon ihmisiä niin tässä kyllä on sitten pallo heitettynä myöskin kuntien päättäjille joiden täytyy itse kun kunnilla itsemääräämisoikeus on tehdä myöskin niitä päätöksiä jotta tämä laki toteutuu muun muassa tämän edustaja kuusiston esille nostaman seikan osalta

ymmärrän hyvin sen huolen joka monella pienen lapsen vanhemmalla on siitä millä tavalla he saavat tulevaisuudessa juuri omalle perheelleen sopivat ratkaisut toteutettua

nyt puhemies aika loppuu mutta jatkamme varmasti keskustelua

jotta laadukkaat lapsi ja perhepalvelut voidaan turvata perheiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen ja yhdenvertaisella tavalla koko maassa on palveluiden järjestämisrakenteita uudistettava ja vahvistettava

vastikään ilmestyneen selvityksen mukaan ainakin osa perhesurmista olisi voitu välttää mikäli viranomaistoiminta olisi ollut toimivampaa ja niihin olisi tartuttu ajoissa

järjestämisrakenteen kehittäminen on tarpeen muun muassa henkilöstön saatavuuden palveluissa vaadittavan asiantuntemuksen turvaamisen sekä palveluiden hyvän järjestämisen kannalta

sosiaali ja terveysministeriön alaisessa kansallisessa sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa eli kaste ohjelmassa on yhtenä painopisteenä myös lastensuojelun palveluiden toimintojen ja käytäntöjen parantaminen perheiden matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen

me sosialidemokraatit olemme koko vaalikauden tukeneet ministeri risikon pyrkimyksiä saada tämä laki voimaan ja olemme aika harmissamme että siitä on nyt tullut tällainen kompromissi

arvoisa puhemies

hyvä että tässä on kuntia mukana mutta samaan aikaan meillä on erilaisia kuntia jotka jatkavat näitä omia kehitelmiään joista pahimpana esimerkkinä on tämä rääkkylän malli

ainakin minua se on koskettanut näiden vuosien aikana kun lastensuojelun parantamisen eteen olen töitä tehnyt

mielellään kuulisin näkeekö ministeri risikko nyt riskiä siinä että me emme saata tätä lakia voimaan koko valtakuntaan vaan samaan aikaan kun osa kunnista on kokeilun piirissä toiset tekevät näitä omia mallejaan joita voi olla hyvinkin vaikea sitten jälkeenpäin purkaa

hänen ruumiinsa ja aistinsa kehittyvät koko ajan

toisin kuin edustaja rehula väitti vanhuspalvelulaissa painopiste ei ole laitoshoidossa ei ole ollut missään vaiheessa eikä tule olemaan

hallituksen vastauksessa todettiin useaan otteeseen että vanhuspalvelulain painopiste on nimenomaan kotiin vietävien palveluiden puolella

kotiin vietävät palvelut kuntoutus toimivat hoitoketjut toimivat hoitopolut ja iäkkäiden oman äänen kuuleminen ovat vanhuspalvelulain ydin

edustaja rehula jos teillä kuullun ymmärtämisessä on vaikeuksia niin edustajien pöydille on jaettu hallituksen vastaus myöskin kirjallisena

arvoisa herra puhemies

on totta että tällä kelamaksun alennuksella ja myöhemmin sitten kokonaan poistolla voidaan sanoa olevan positiivisia vaikutuksia niin yritysten kuin kuntien taloudelliseen tilanteeseen

vanhuspalvelulaki on hyvin laaja kokonaisuus jossa otetaan huomioon ennaltaehkäisy osallisuuden lisääminen palveluiden saamisen vahvistaminen

paikallaan on kyllä myös se kritiikki mitä täällä salissa on esitetty ei ainoastaan opposition puolelta vaan myöskin hallituspuolueiden jäsenten puolelta

arvoisa puhemies

edustaja vehviläinen te vähättelitte elli aaltosen vetämän kansallisen omaishoidon tuen työryhmän työtä

tiivistetysti työnantajien kelamaksun alentaminen aiheuttaa niin kuin täällä salissa on jo kuultu reilun miljardin vajeen kelan rahoitukseen

sitä tosiasiaa että kunnissa joudutaan leikkaamaan tänä päivänä hyvin radikaalisti ei voi sivuuttaa

minä pitäisin sitä heidän työtään hyvin merkityksellisenä koska he ottavat omaishoidon tuen ja omaishoidon siinä isona kokonaisuutena huomioon ei niin että paikkaillaan laastareilla vaan katsotaan kansallisesti kokonaisuutena tätä asiaa

käytännössä tämä maksu jää siis esityksen myötä valtion kontolle mikä tarkoittaa miljardin lisämenoa valtion budjettiin eli se raha on nyt käytetty tähän

esimerkiksi kun valtiovarainministeriö on nyt aloittamassa kuntaliiton kanssa työtä jossa päätetään mistä vaatimuksista on varaa tinkiä esillä ovat olleet muun muassa päivähoidon ryhmäkoot ja kelpoisuusvaatimukset

perussuomalaisten arja juvonen te totesitte että iäkkäiden oma ääni ja heidän omaistensa ääni on otettava huomioon palveluissa

ensimmäinen asia mikä tässä varmasti on useampaakin askarruttanut jo pitkään on se miten tuo valtiontalouteen syntynyt uusi menoerä paikataan

kyllä tässä vaikka hyvällä tahdolla tätä tulkitsee voi puhua leikkauslistoista mikä on kummallista koska hallitus on meille luvannut että leikkauslistoja ei tehdä

toinen askarruksen aihe on työnantajien kelamaksun poiston väitetyt vaikutukset lamaa ehkäisevänä toimena ja kolmas pohdinnan paikka löytyy sitten tästä hyödyllisyydestä kuntatalouden tukijana

jaan myöskin edustaja juvosen näkemyksen siitä että keskustapuolueella olisi ollut mahdollisuus parantaa niin omaishoitajien asemaa kuin säätää itse vanhuspalvelulaki niiden kahdeksan vuoden aikana kun te olitte hallitusvastuussa pääministeripuolueena

hallitus on ilmoittanut että työnantajien kelamaksun poiston aiheuttamaa rahareikää paikataan ensi alkuun velkarahalla ja myöhemmin rahoitus tapahtuu ympäristö ja muita välillisiä veroja korottamalla

vaikka kuntavaalit lähestyvät on keskustan turha yrittää saada nyt kataisen hallituksen aikana aikaansaatua vanhuspalvelulakia näyttämään huonolta asialta

jos ei jotain tehdä lopputulos on se ettei palveluita kyetä lainkaan tuottamaan tai niiden laatu heikkenee muuta kautta ja silloin ei normi auta jos meillä ei tavallaan ole rahaa tuottaa niitä palveluita

esimerkiksi ed

tämä velkarahan otto on siis jo sovittu mutta myöhemmäksi jätetyistä välillisten verojen korotuksista ei päätöksiä ole vielä eikä mitään varsinaisen sitovia esityksiään

happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista

hän totesi myös sen minkä mekin täällä salissa tiedämme en tiedä haluavatko kaikki tunnustaa mutta ainakin me kaikki tiedämme sen että kun työttömyys kasvaa sosiaaliset ongelmat lisääntyvät mikä lisää kuntien palveluiden käyttöä

eli onkin ihan perusteltua vaatia vastausta siihen onko tässä käymässä niin että korotuksen kohteena ovat esimerkiksi sellaiset välilliset verot jotka kohdistuvat jo valmiiksi pienituloisiin kansalaisiin

tämä on suuri kansanterveydellinen ongelma koska kun meillä ikääntyvä väestömäärä nousee niin jos samaan aikaan sinne myöskin sitten keskittyy alkoholiongelmien hoito enimmäkseen niin kansantaloudellisesti tämä tilanne tulee hyvinkin kestämättömäksi

totean myös että sosiaali ja terveysvaliokunnassa hyvin yksimielisesti halutaan että hallitus rohkeasti lähtisi puuttumaan alkoholin mielikuvamainontaan koska kun tämä kehitys on ollut näin positiivista nuorten keskuudessa nähdään asiantuntijoiden taholta hyvin vaarallisena se kehitys että kun mielikuvamainonta voimistuu nuorisolle tämä on esimerkki ja hekin alkavat juoda jälleen enemmän

sdpllä on tähän meidän mielestämme parempi vaihtoehto

sen taustahan on siinä että työnantajien työvoimakustannuksia alentamalla lisättäisiin työllisyyttä ja sitä kautta syntyisi tämä elvyttävä vaikutus eikö niin

no täytyy ottaa huomioon että täällä suomessa työvoimavaltaisella pk sektorilla johon valtaosa suomalaisista yrityksistä kuuluu siis yli puolet kelamaksu on ollut valmiiksi jo pienempi kuin pääomavaltaisilla yrityksillä eli poistamisen hyöty jää suhteessa huomattavasti pienemmäksi

tietenkin hyvinä aikoina tällaisen kehityksen kanssa voi elää mutta tällaisessa ajassa pitää uskaltaa tehdä myöskin sellaisia päätöksiä joilla on vahvempi vaikutus kuntatalouteen

sdpn vaihtoehdossa silta yli taantuman toimenpide ehdotuksessa me ehdotamme myöskin että pääomatuloista tuloutetaan osa kunnille

elikkä eiväthän työvoimavaltaiset pienet ja keskisuuret yritykset tästä hyödy ei tämä ole heille sellainen elvyttävä toimi jota siellä tarvittaisiin

kuitenkin monet pääomatulonsaajista ovat niin sanottuja nollamaksuluokkalaisia elikkä ratsastavat sitten siellä kunnissa niin että eivät maksa käyttämistään palveluista lainkaan

työeläkemaksujen korotus kohdistuu samalla tavalla kaikkiin palkkatuloihin ja näin katsoen siis työvoimavaltaisten pienempien yritysten verotus itse asiassa kiristyy ja pääomavaltaisten kevenee ja tämä ei kuulkaa muuten ole linjassa vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelman kanssa

jätevero pitää laajentaa koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja

metaforat olivat hyvinkin lennokkaita mutta varsinaisia ratkaisuja eun tällä hetkellä kokemiin ongelmiin ei tuosta puheesta löytynyt jos ei ratkaisuksi voida jollain tavalla tulkita sitä että edustaja soini jälleen väläytti tuota eurosta irtaantumista

keskustapuolueelle täytyy kyllä kiitokset myöskin esittää siitä että heidän ryhmäpuheenvuoronsa oli hyvin tasapainoinen ja realistinen ja siinä painotettiin myöskin meille demareille tärkeää euroopan sosiaalista ulottuvuutta

vähän on tässä kyllä kiristyksen makuakin tohdin rohkenen sanoa sillä tuolloin sen sijaan lukiossa hän tulee sosiaalitupossahan työantajapuoli asetti sellaisen ehdon että jos kelamaksua ei poisteta sosiaalitupossa sovitut muutkin kohdat raukeavat ja näihin kuuluvat muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvamaksun parannus sekä työeläkejärjestelmän turvaaminen mutta kalliiksi tulee

suomen ehdoton etu on olla mukana eurooppalaisessa päätöksenteossa ja olla mukana rakentamassa sellaista euroopan unionia jossa nimenomaan ihmisten hyvinvointi on kaiken keskiössä ja siksi veronkierron estäminen ja veroparatiisien vastaiset toimet ovat niin tärkeitä

esimerkiksi tampereen ja kuopion yliopistollisissa sairaaloissa on yksi hoitaja kummassakin joiden toimenkuvaan kuuluu sitten tämä donorikoordinaattorina toimiminen ja sitten myöskin hyksiin on saatu nyt virka

kun olen sitten esimerkiksi kyproksen puheenjohtajakaudella heillä tämä elinluovutus oli yhtenä pääteemana käynyt siellä keskustelua niin siinä kävi ilmi myöskin se että meillä ollaan huomattavan jäljessä myöskin eläviltä tapahtuvissa elinsiirroissa siis niin että luovuttaja itse on vielä elossa ja tässä on varmasti jotain opittavaa siitä millä tavalla muualla euroopassa on

kun me ihan tilastollisesti katsomme niin suomi todellakin on hyvin vaatimattomissa luvuissa aivan siellä euroopan häntäpäässä ja sitten jos katsotaan jo meidän naapurivaltioitamme esimerkiksi ruotsia niin siellä on huomattavasti yleisempää tämä eläviltä luovuttaminen ja se tietenkin parantaa tätä tilannetta